hallituksen esitys jossa esitetään muutoksia lastensuojelulakiin perhehoitajalakiin ja omaishoidon tuesta annettuun lakiin sisältää hyviä muutoksia

ryhmänä vaadimme hallitukselta tarkempia selvityksiä sekä nykyisten rahoitusmallien kehittämiseksi että uusien mahdollisuuksien luovien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi

selonteko ihmisoikeuspolitiikasta on kyllä kattava kuvaus suomen ihmisoikeuspolitiikasta

sähköiset oppimismateriaalit ovat tätä päivää ja niiden avulla pystytään monipuolistamaan opetusta ja säästämään esimerkiksi lukioiden koulukirjojen hankkimisen kustannuksista

tämä monipuolisuus tekee laista vaikuttavan kokonaisuuden jonka avulla voidaan päästä hoidon tasokkuuden ja laadun nostamiseen

ulkoasiainvaliokunta on mielestäni nostanut hyvin mietinnössä sen esiin että selontekoon ei sisälly näitä kattavia kannanottoja kansallisten korjaamistoimenpiteiden etusijaisuuksista kiireellisyyksistä tai tarpeellisista tai käytettävissä olevista keinoista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kristillisdemokraatit ovat yhtä mieltä siitä mikä välikysymyksen allekirjoittajan huoli on siis siitä että ratkaisut koulutuksen kehittämiseksi löytyvät muun muassa uudesta oppimisesta ja pedagogiikasta ja innovaatioista ja opettajien ammattitaidon nykyistä paremmasta hyödyntämisestä

se luettelee kyllä eri väestöryhmiä joille kulttuurin saatavuus tulee turvata mutta jättää mainitsematta eri alueilla asuvat suomalaiset

on hyvä että tässä keskustelussa on selkeästi noussut esille että meillä on suomessa selkeitä ihmisoikeusloukkauksia joita tulee kiireellisesti korjata ja niihin on löydettävä ratkaisut koska ne ovat niin vakavia

selonteon tavoite joustavoittaa kulttuurin rahoitusta tuottaa väistämättä mielikuvan kulttuurin yhä suuremmasta projektoitumisesta ja mahdollisesti pätkätöiden varaan jäämisestä sekä vielä keskittymisestä pääkaupunkiseudulle

laissa on huomioitu palvelusuunnitelmat jotka on tehtävä asiakkaan palvelutarvetta aidosti kuvaaviksi ja joissa näkyy toimintakykyä tukevat palvelut ja hoivan muodot

ikäihmisen pitää saada palvelusuunnitelman mukaiset riittävät palvelut oikeaan aikaan

tältä pohjalta tulee jatkaa koulutusjärjestelmän kehittämistä niin että koulutuksella ja sivistyksellä on myös oma it seisarvonsa jota ei saa murentaa rakenteiden ja kaikenlaisen tehostamisen korostamisella

arvostan suuresti valiokunnan puheenjohtajaa salolaista koska hän puhui ei pelkästään vanhusten palvelujen ja hoidon vakavista loukkauksista vaan myös siitä että meillä on kysymys arvostuksesta

on hyvä että ulkoasiainvaliokunta on ottanut esimerkiksi sivistysvaliokunnan kohdan missä nostettiin esille opetukseen sisältyvää ihmisoikeuksiin liittyvää osaamista koska ykn lapsen oikeuksien komitea suosittelee että suomi varmistaa että kaikki lapset saavat opetusta tältä alueelta ja arvostus nousisi

uutta laissa on todella hyvänä asiana vastuuhoitajan nimeäminen joka osaltaan tukee tavoitetta ikäihmisen tarvetta vastaavasta ja yksilöllisestä hoidosta

pääkaupunkiseudun kulttuurikeskittymä on vahva mutta on tärkeää että korkeatasoisesta kulttuurista voidaan nauttia kaikkialla suomessa

kuitenkin tiedämme että omaishoitajien kohdalla työ on monta kertaa uuvuttavaa ja raskasta ja tärkeää olisi saada se vapaapäivä jokaviikkoiseksi

arvoisa puhemies

pääministeri vanhanen eilisessä puheenvuorossa toi esille sitä miten työelämän kehittämiseen ja erityisesti ikääntyneiden työssä jaksamiseen on panostettu eri tavoin ja nimenomaan aikaisemmin kolmikantaisella yhteistyölläja ja työelämän kehittämistä on nyt jo on ollut yhteistyöllä

sitä vartenhan laillisuusvalvoja on

kulttuurirahoitus on varmistettava budjetin veikkauksen ja raha arpajaisten tuottojen sekä yksityisen sektorin avulla

toinen on se tämä on eräällä lailla luonteva ilmiö mutta kiusallinen ilmiö että tehdään tämmöisiä suuria hallintoremontteja erittäin puutteellisen valmistelun tuloksena niin kuin täällä juuri kävi tämä elyavi seikkailu aivan kerta kaikkiaan ihan perusteiltaan pieleen mennyt operaatio ja se tulee tuottamaan tuskaa ja päänsärkyä mutta siitä keskustellaankin varmasti oikeuskanslerin kertomuksen yhteydessä

ongelmana siinä että niitä ei ole käytetty on ollut se että omaishoitaja tai omaishoidettava ei ole löytänyt tai kokenut saavansa oikeanlaista hoitopaikkaa mihin omaishoitaja olisi voinut viedä sen hoidettavan ja sen vuoksi usein jätetään ne sitten käyttämättä

tää yritystä etsii ennen kone on pyritty tavoitteena on ollut että vahvistetaan tätä työelämässä jaksamista

kdn eduskuntaryhmä näkee että kunnissa tulee ymmärtää omaishoidon inhimillinen arvo ja että kaikki omaishoitajat todella pääsevät tuen ja palvelujen piiriin

arvoisa puhemies

tämän välikysymyksen perusta oli tämä menettelytapa millä tavalla nyt mukaan otettiin kolmikantainen yhteistyö

näemme tärkeänä että taikeen saadaan kristillistä arvopohjaa ymmärtäviä näkökulmia ja kristinuskon sanomaa ilmaiseva taide eri muodoissaan nähdään sitä kautta tasavertaisena avustustoiminnan kohteena

kysymykseni on tässä yhteydessä ainoastaan se ilmeisesti tuolla perustelutekstissä se mainittiin että omaishoitaja voi käyttää myös sukulaisiaan tai lähi ihmisiään sijaishoitajana

arvoisa puhemies

mutta edelleenkään kaikki ne keskustelut ja ne vastaukset mitä eilisessäkin keskustelussa oli eivät itseäni tyydytä siinä millainen oli tämä menettelytapa ja millä tavalla hallitus kuitenkin tästä kantaa vastuuta että miten tässä toimittiin tätä eläkeikää nostettaessa

voin yhtyä näihin näkemyksiin että suomessa on erittäin hyvä viranomaisvalvonta ja kansalaisilla mahdollisuus tehdä näitä kanteluita ja esittää asiaa ja varmaan kantelijan kannalta mikään kantelu ei ole turha mutta toisaalta kun ihmetellään sitä miksi ei ole langettavia ratkaisuja näin paljon niin kyllä kanteluissakin ketkä niitä ovat nähneet tietävät on ammattikantelijoita jotka lähettävät niitä eri viranomaisille koko ajan laillisista päätöksistä joista he omalla tavallaan tekevät omia johtopäätöksiä

selonteon tavoitteet tuovat esille sen miten alku tai tilalla on joku tai alkutaipaleella olemme maahanmuuttajien suhteen myös kulttuurin saralla

selonteko tyytyy suosittelemaan maahanmuuttajien yhdenvertaista kohtelua ja lisäämään tutkimusta sekä käsitteiden ja terminologian täsmentämistä

siinä millä tavalla kunnat antavat esimerkiksi palveluseteleitä tai millä tavalla sitten maksetaan näille sijaisille

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä korostaa että kulttuuriseen monimuotoisuuteen kuuluu se että maahanmuuttaja elää suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä hylkäämättä omaa kulttuuritaustaansa ja sen arvoja

pidän jälkimmäistä mitoitusta tavoittelemisen arvoisena

vaikka tämä tavoite ei tässä laissa toteudu pidämme kuitenkin lain yleishenkeä ja kokonaisuutta sellaisena että voimme olla siihen tyytyväisiä

siinä mielessä täytyy ymmärtää myöskin kanteluviranomaisia

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa taito ja taideaineiden lisäämistä ja erityisesti liikunnan lisäämistä perusopetukseen yläluokille ja toisen asteen koulutukseen

henkilöstön määrän ja mitoituksen lisäksi henkilöstön ammattitaidolla ja nimenomaan osaamisella taataan hoidon laatu

toivoisin että tämä laki olisi nyt niin kattava että se mahdollistaisi omaishoitajille erityisesti sen että omaishoitaja ja omaishoidettava voivat itse vaikuttaa siihen millä tavalla ne vapaapäivät järjestetään ja kuka olisi sitten se paras mahdollinen sijaishoitaja joka olisi turvallinen ja antaisi myös jatkuvuuden olisi tuttu ja turvallinen ja jatkuvasti käytettävissä silloin kun sitä tarvitaan

tämä sisältää muun muassa gerontologiseen hoitoon ja sosiaalityöhön geriatriaan ja monialaiseen kuntouttamiseen liittyvän asiantuntemuksen lisäämistä ikäihmisten hoidossa

moniarvoistuva yhteiskunta tarjoaa henkisen ilmaisuvapauden eri taidemuotojen kautta mutta rajoittamattomana se johtaa ihmisarvoa loukkaaviinkin muotoihin

pidämme siis erityisen tärkeänä että laadun ja osaamisen lisäämistä pidetään esillä tätä lakia käsiteltäessä

siksi kulttuuria ja taidetta ohjaamaan tarvitaan vastuullista vapautta joka on keskeinen kristillinen perusarvo

hyvällä johtamisella voidaan saada aikaan parempaa hoitoa ja olemassa olevien resurssien parempaa käyttöä ja kohdentamista

toinen kohta on erittäin hyvä

hyvän kulttuuripolitiikan kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävät ja kauaskantoiset vaikutukset tulee voida nähdä kokea ja mitata

rakenne siitä että laitoshoidosta siirrytään perhehoitoon on erittäin hyvä

tuleva vanhuspalvelulaki sisältää myös johtajanäkökulman ja sitä kautta ohjaa hoidon järjestävää tahoa panemaan työnjohdolliset asiat kuntoon

laitoshuoltoa järjestetään jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla

laadukkaan ja tarkoituksenmukaisen hoidon saaminen edellyttää vanhusten ja heidän omaistensa toiveiden kuulemista ja toteuttamista

se vaatii myös riittävää resursointia ja osaamisen lisäämistä johtamiseen ja varsinaiseen hoitotyöhön

monet niistä hyvistä tavoitteista joita olemme ajaneet vuosikausia ovat nyt tässä laissa

arvoisa puhemies

tuntijakotyöryhmän esitys on saanut lausuntokierroksella hyvinkin kriittistä ristiriitaista vastaanottoa ja toivoisin että sieltä nostettaisiin nyt erityisesti tämä valinnaisuuden liika määrä koska jos meillä tähän saakka on ollut voidaan puhua yhdenvertainen ja tasavertainen ja kaikille oppilaille hyvän oppimisen mahdollistava koulu niin nyt näyttää siltä että se heikentyy

tästä syystä annamme tukemme hallitukselle ja jatkamme työtä hyvän hoidon ja arvokkaan vanhuuden edistämiseksi

arvoisa puhemies

kuntauudistus on laaja kokonaisuus ja on mielestäni erittäin hyvä että tiedonannossa on muun muassa nostettu esiin kuntien tehtäväkenttä että samassa yhteydessä uudistuksessa on mahdollista uudistaa myös tehtäväkenttää eli lähtökohtana on että uusia velvoitteita ei lisätä ja normeja pyritään joustavoittamaan

tiedän että esimerkiksi romanikulttuurissa on myös nousemassa lasten sijoituksia lisää

erityisesti heidän kohdallaan toivoisin niin kuin muittenkin erilaisten kulttuurien kohdalla että silloin kun lasta sitten sijoitetaan otettaisiin huomioon se että sijoituspaikassa siinä perheessä olisi niitä elementtejä jotka siihen kulttuuriin liittyvät

toivoisin että nämä lausunnot otetaan vakavasti samoin kuin se että siellä on niitä oppiaineita jotka ovat juuri oppilaan hyvinvoinnille terveydelle olleet hyvinkin merkittäviä ja joita on heikennetty

romanikulttuuriin liittyy esimerkiksi hyvin vahvasti romanipuku vaatetus ja tietenkään jos perhe itse ei ole romaniperhettä se ei siinä arjessa perheen sisällä nouse esille

näen että kuntauudistuksen keskeisenä tavoitteena tulee olla myös säästöjen saaminen jotta käytössä olevat varat voidaan paremmin keskittää palveluihin ja ettei esimerkiksi tärkeistä ennalta ehkäisevistä palveluista missään tapauksessa joustettaisi

tämmöisiä ovat esimerkiksi kotitalous ja terveystieto joilla on nähty hyvinkin suurta vaikutusta siihen että oppilaan elämänhallintaan liittyviä valmiuksia luodaan ja tulevaan ammattiin liittyviä valmiuksia

pitäisi entistä enemmän pitäisi saada sellaisia oppiaineita joissa kädentaitoja vahvistetaan ja nyt näyttää siltä että ne eivät tässä tuntijakokehyksessä nouse esille

on löydettävä säästöjä mahdollisesti hallintoa keventämällä ja järkeistämällä toimintaa ja varmasti nimenomaan nyt tarvitaan sitä kuntien innovatiivisuutta ja innokkuutta uusien hyvien käytäntöjen löytämiseen yhdessä eri kuntien kanssa

lauslahti hyvässä puheessaan nosti esille miten laitoshoidon kautta voi tulla uusavuttomia että minä toivoisin että meillä kuitenkaan koska me laitoshoitoa edelleenkin tarvitsemme laitoshoito ei jäisi näin alakynteen tai niin kehittymättömäksi että sieltä tulisi uusavuttomia

näkisin että siellä niin kuin nykyisin varmasti onkin pienemmissä laitoksissa joissa on mahdollisesti seitsemän lasta koska lakihan ei meille mahdollistakaan mitään isoja laitoksia joissa olisi suuria määriä lapsia annettaisiin arjen valmiudet elämän valmiudet myös yhteiskuntaan sopeutumiseen ja niin edelleen

nyt kun päätämme suomen osallistumisesta unifil operaatioon tulee meidän tiedostaa se vaara että suomalaiset rauhanturvaajat voivat joutua keskelle täysimittaista sotaa tämän operaation aikana

suomen tulee kantaa vastuu kansainvälisistä tehtävistä mutta ei ilman arviointia mahdollisista riskeistä

me tiedämme että ykn unifil operaatio on omalta osaltaan ainakin osittain epäonnistunut tehtävässään libanonin ja israelin välisen rajavyöhykkeen rauhoittamisessa ja aseiden varastoinnin ja kuljetusten estämisessä tästä todisteena esimerkiksi eilen tiistaina libanonin puolelta ammutut neljä rakettia israelin puolelle

vaikka sinänsä todella kannatan tätä linjausta perhehoidon suuntaan samalla toivoisin että meillä laitossijoituksia tehtäessä nähtäisiin että se

siitä mitä niitä myös resursoitaisiin sillä tavalla että kaikki ne valmiudet mitä lapsi tarvitsee voitaisiin siellä laitoksessa toteuttaa

kaikin tavoin pitää päästä kestävään rauhaan ja sitä ei saada aikaan ilman että israelin ympärillä olevat valtiot luopuvat tavoitteestaan tuhota israelin valtio

arvoisa puhemies

tämän hallituksen esityksen yleisperusteluissa on hyvin todettu se että uudistuksen tavoitteena on vapauttaa lääkärien työpanosta lääketieteen vaativampaa osaamista edellyttäviin tehtäviin ja parantaa yleisesti terveyskeskusten työnhallintaa osaamisen kehittämistä ja hyödyntämistä ja lisätä terveyskeskustyön houkuttelevuutta

selonteossa mielestäni jää liian vähälle huomiolle se kuntien rahoituspohjan vahvistaminen ja sinänsä se kuntien ja valtion koko vastuunjaon selvittäminen

haluan tuoda tämän esille koska tuossa puheenvuorossani viittasin terveydenhuollon henkilökuntaan ja toimintaan siellä sekä siihen miten tärkeää on että henkilökunnalla on riittävästi tietoa vammaisuudesta ja hoidoista

eli tämän tavoitteet varmasti voi jokainen meistä jotka olemme tästä kriittisesti esittäneet muitakin kannanottoja hyväksyä

tiedämme että kunnissa ei hyvinvointipalveluita voida toteuttaa pelkästään sillä että toteutetaan tuottavuusohjelmaa tai tätä tehokkaampaa rakenteiden ja toimintamallien uudistamista